se on ratkaisevaa ei se mitä puhutaan vaan se mitä tehdään

sitten toinen asia mihinkä edustaja mustajärvi viittasi eli onko meillä muuta raidetta kuin eu raide

arvoisa herra puhemies

ei tätä maata puupyssyillä puolusteta

kyllä näitä täytyy uskaltaa katsoa

jos haluatte lisää esityksiä niitä olemme teille aina valmiita toimittamaan mutta teidän on tartuttava niihin eikä vain perättävä niitä

kova velkasaneeraus

mitä tulee parlamentaariseen valmisteluun olisi ollut aivan erinomaista että olisi silloin saatu se järjestelmä aikaan kun oltiin siellä työryhmässä

eli tässä suhteessa moitteet eivät kelpaa

tasavallan presidentti pitää säännönmukaisesti yhteyttä ulkoministeri tuomioja on tavannut kollegansa lavrovin neljä kertaa viime vuonna ja myöskin meidän valiokuntamme on yhteyksissä venäjälle

mutta pahin halla kehitysavulle tehdään silloin kun väärinkäytöksiin ei puututa

viime eduskunnan viimeisenä istuntopäivänä nykyinen oppositiopuolue silloinen hallituspuolue sdp äänesti itse valmistelemiaan esityksiä vastaan

eihän kukaan perussuomalainen vastusta sitä että nälkäistä lasta tai kärsivää naista tai sodassa jalkansa menettänyttä miestä autetaan

näin olisi pitänyt tehdä mitä islanti teki

puhemies

tässä rakennepaketin osalta asetettiin tavoitteet ja voi sanoa että kirkkaasti ylitettiin ne

sotki asiansa kyllä ja itse on ne selvittänyt

niin on tavannut myös oppositiojohtaja sipilä

nyt kun on katsottu tätä tilannetta ja mitä on tehty

kuuntelen sitten mielelläni edustaja kumpula natri kuinka te taas suomalaisten työpaikkojen pelastamisella pelastatte espanjalaisia kasino ja rakennuspelureita

miksi te ette sitten luota siihen että isä ja äiti jotka todella pienestä kasvattavat lapsiaan saisivat valita kumpi on kotona ja kumpi on töissä

joo

arvoisa puhemies

miksi te ette tätä halua kun te kerran puhutte näistä asioista

se on espanjalaisten pankkien omistama fgd

potkut johtokunnalle ja sieltä pitää sitten ottaa osakkeenomistus valtiolle ja sitä kautta sitten kun mahdollinen nousu tulee niin osakkeen omistamisella ja sillä että se on mennyt eteenpäin sitten maksetaan takaisin

se rahahan jää niille oppilaitoksille

se mitä tässä pelastetaan

tämä on aivan selvä

miksi te ette sitä kannata että näin voi tehdä

valtiovarainministeri rinne te ette oikeastaan vastannut edustaja lohelan kysymykseen

ja aivan lopuksi vielä ammattikoulutuksesta

se on tärkeää että siellä nimenomaan mestarit ja kisällit voivat opettaa sitten ja oppia toisiltaan ja sillä tavalla hiljaista tietoa siirtää eteenpäin

eli italiassa espanjassa joudutaan osin kansallistamaan näitä pankkeja

voi se tietysti hyvä saavutus olla vasemmiston mielestä jos se kerran pääministerinkin mielestä on

europäättäjät naamioivat nämä yhteensä satojen miljardien eurojen tukiluotot vaikeuksiin joutuneiden euromaiden pelastustalkoiksi mutta venäjällä tätä temppua ei voine sellaisenaan toistaa

löysin uuden ikiliikkujan

kun vaihtoehdon esittää ja se vaihtoehto on se että suomi ei mene tähän takaukseen mukaan niin sitten sanotaan että heittää herjaa

venäjä ei ole euromaa eikä edes eun jäsenmaa vaan päinvastoin eun epäsuosioon joutuma ja talouspakottein painostama ulkovalta

millä tavalla ja millä aloitteilla hallitus uudistaa

te täällä väitätte että ovat laituripuhujia arvostetut roubinit sinnit lynnit monet muut

arvoisa ministeri voitteko te nyt taata suomalaiselle veronmaksajalle että me emme lähde toiselle pankkitukikierrokselle pelastamaan ranskalaisia ja italialaisia pankkeja

olen aivan varma että valtiovarainministeriö virkavastuulla kriisin pahassa kohdassa ja nyt joutuu tämän jo virkavelvollisuuksiensa takia miettimään

sitten vielä vain sen verran näihin herroihin barroso ja van rompuy että jos olisi yritys joka velkaantuisi tätä vauhtia jonka työpaikkoja menisi tätä vauhtia kuin euroopassa menee niin kuinka kauan tämmöinen johto olisi yrityksen johdossa

voitteko te kertoa millainen riski pankkiunioni on sellaisille eu maille jotka eivät ole eurossa kuten tanska ruotsi ja iso britannia

arvoisa puhemies

ei pidä olla liian erinomainen pitää olla myös nöyryyttä

sanokaa

arvoisa puhemies

kyllä siellä rahaa on

maakunnista siinä olen aivan samaa mieltä sieltä tulevat kasvun idut sieltä muodostuvat purot joista joet joista kasvu

jos lähdetään maksamaan sijoittajille yksityisille sijoittajille siitä tuottoa ja annetaan kunnon vakuudet niin eivätkö nämä vakuudet toimi pankkisektorilla kun te olette väittäneet että ne toimivat lainan vakuutena muuten

mutta ette te voi sanoa että kaikki täällä englannin kieltä taitamattomat jotka eivät osaa ovat saaneet reilun mahdollisuuden perehtyä tähän asiaan

tulos on aina huonompi

arvoisa herra puhemies

nyt samainen puolue aikoo rangaista osaa kansanedustajistaan alle kaksi ja puoli kuukautta sen jälkeen kun he ovat pitäneet vaalilupauksistaan kiinni

asiantuntijoiden mukaan euroalueen edessä on kahden vuoden kurimus

luulen että on pitempikin

kreikka kaatuu seuraavaksi ja tämä on ollut myös suomen hallitusten politiikkaa koko ajan edelliset takuut edelliset maksut edelliset vakuudet kaikki

silloin kun tehtiin turvallisuuspoliittista mietintöä haettiin kansallista konsensusta tietenkin perussuomalaisten rakentavan näkemyksen mukaisesti koska isänmaan asia on yhteinen

talouskriisin käynnistänyt yhdysvallat on jo syvässä taantumassa eivätkä aasian nousevien talouksien käyrät enää sojota ylös toisin kuin perussuomalaisten kannatuslukemat

katsotaan nyt muuttuuko tilanne

mutta itse se asia pohjoismainen yhteistyö on hyvin tärkeä se on hyvin hyödyllistä sitä pitää jatkaa mutta ei pidä tuudittautua siihen harhakuvitelmaan että joku muu kuin suomalaiset viime kädessä puolustaa suomea

vielä joku aika sitten kiina ja intiakin ovat toistaiseksi pysytelleet kasvu uralla

hallituksella on korkea profiili ja se puhuu yhdellä äänellä kovaa ja korkealta suomen kansan pään yläpuolelta

ydinasia on suomen puolustuskyvyn määrärahojen kertausharjoitusten ja henkilöstön asemasta huolehtiminen ja siitähän kyllä huolehditaan kun tällä linjalla jatkossa vahvistutaan

tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteemme kasvu melkeinpä pysähtyi tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä

tällä hetkellä tuntuu olevan jo niin kiivas irtisanomis ja lomautustahti viittaan tällä outokummun ja upmn viime viikolla antamiin tulosvaroituksiin että vuoden viimeisellä neljänneksellä saatetaankin jo karahtaa nollaan tai mennä pakkasen puolelle

arvoisa herra puhemies

aikoinaan kun tehtiin metropäätös espooseen niin se jäykistettiin yhden kiskon varaan

hallitus ei ole vielä esittänyt yhtäkään toimenpidettä jolla suuri raha osallistuu aiheuttamansa talouskriisin maksajaksi

kuinka jyrkäksi kansantaloutemme alamäki ensi vuonna menee tai sen annetaan mennä ja kuinka moni suomalainen työntekijä mahtaakaan tätä menoa saada vielä ei toivotun joululahjan potkujen muodossa

sitten toinen asia

kun vihreät aina puhuvat kirkasotsaisesti rehellisyydestä ja avoimuudesta miksi tässä ohjelmassa ei ole ydinvoimasta yhtään mitään

arvoisa puhemies

miksi te haluatte miksi windfall vero olisi teille sopinut vaikka pääministeri sanoi että se on komissionkin vastainen mikä minulle nyt ei sinänsä mikään este välttämättä ole

se on ainoa talouspoliittinen keinomme pehmentää taantuman vaikutuksia

se on nimittäin puhdasta päästötöntä energiaa vesivoimasta ja ydinvoimasta ja tätä te sitten haluatte sortaa ja kivihiilellä ja koksia kattilaan linjalla jatkaa

eduskuntavaalien yhteydessä ei ollut puhetta eläkeiän alarajan nostamisesta

oma rahapolitiikkamme on käytännössä luovutettu euroopan unionin mahtimaille maille jotka eivät ole noudattaneet itse laatimiaan sääntöjä taloudenpidossa

sen sijaan puhetta oli vanhustenhuollon rappiotilasta ja kaikki lupasivat parannusta

täytyy kyllä sanoa että kyllä hallituskipeys on suunnatonta kun sanaa ydinvoima ei lue hallitusohjelmassa missään merkityksessä ei edes kielteisessä merkityksessä

hallituksen toimenpiteet tässä loistavat poissaolollaan ja tilanne pahenee

eun elvytyspaketti on kokoluokaltaan kosmeettinen koko eurooppaa ajatellen sinänsä myönteinen signaali mutta ei se talouden suuntaa käännä

omaishoidon tuen kehittäminen sen tason nosto ja verovapaus ovat välttämättömiä toimenpiteitä vanhustenhuoltomme ongelmien ratkaisemiseksi

huoltosuhteen hankaloituminen on selkeä haaste mutta yleisen eläkeiän nosto ei auta tähän ongelmaan

arvoisa herra puhemies

miten kreikka italia ja portugali nyt sitten elvyttävät kun niiden talous on ollut alijäämäinen ja ruvella jo hyvinä vuosina